nyt olemme tänään saaneet perustuslakivaliokunnalta selkeän mietinnön ja lausuman

eun atalanta operaatio on osa kansainvälisen yhteisön laajamittaisia toimia joiden tavoitteena on torjua merirosvoutta ja lisätä turvallisuutta eräällä maailman vilkkaimmin liikennöidyistä merialueista

suomen asemointia näissä neuvotteluissa on selkeyttänyt hallitusohjelman kirjaus jossa muistutetaan julkisen talouden vaikeasta tilasta ja tarpeesta vahvistaa talouskasvun ja työllisyyden edellytyksiä

tässä meidän tavoitteena tietysti lähtökohtaisesti on se että veroaste ei nouse ja vero ylipäätään ei kiristy

tänään me käsittelemme toista lisätalousarviota tälle vuodelle ja aloittaisin muutamalla sanasella meidän taloustilanteesta

tämä tarkoittaa sitä että sote uudistusta ei voida viedä maaliin tämän hallituskauden aikana mutta meillä varmasti lienee kaikilla yhteisymmärrys ja yhteinen näkemys siitä että me viemme sitä eteenpäin

osittain ne liittyvät kotouttamiseen ja osittain ne liittyvät turvallisuuspolitiikkaan mutta kokonaisuudessaan näkisin että maahanmuutto on suomelle hyvä asia eikä turvallisuusriski

nämä kesän microsoft tapahtumat heijastavat harmillista kyllä taloutemme yleistä mielialaa laajemminkin

hallitus tavoittelee jatkuvuutta ennustettavuutta suomen julkista taloutta lujittavia rakenteellisia uudistuksia sekä kasvua ja työllisyyttä vahvistavia toimia

lisäksi jatkossa tullin tulisi maksaa sen käytössä liikennepaikoilla olevista valvontatiloista käypä korvaus liikennepaikan haltijalle

tosin kansainvälisen talouden kehityksestä on aivan viime aikoina saatu huolestuttavia merkkejä kiinan heikentyneiden kasvunäkymien ja venäjän huonon kehityksen jatkumisen seurauksena

säästöistä oikeastaan kolme asiaa

arvoisa puhemies

maailmantalouden kasvu on kääntymässä jälleen laskuun kun kiinan talouden kasvunäkymät ovat heikenneet ja venäjän epäsuotuisa kehitys jatkuu

on kuitenkin myös niin että jos emme tekisi näitä kipeitä päätöksiä velkataakan maksajiksi joutuisivat huomisen suomalaiset omat lapsemme ja lastenlapsemme

on myönnettävä kuitenkin että eivät leikkaukset taloutta kehitä eivätkä veronkorotuksetkaan vaan kyse on pitkäjänteisestä talouspolitiikasta

venäjä on suomelle tärkeä naapurimaa

eli käytännössä meidän myönteisen talouden kehä tai hyvinvoinnin kehä muodostuu kuudesta kokonaisuudesta joista ensimmäinen on kilpailukyky jota ilman ei ole vientiä jota ilman ei ole kasvua jota ilman ei ole työtä jota ilman ei ole verotuloja ja jota ilman ei ole hyvinvointia

tämä lisää tullin toimintakuluja mutta esimerkiksi satamat saavat korvaukset tarjoamiensa valvontatilojen käytöstä ja nykyiset hallinnollista taakkaa aiheuttavat neuvottelut aiheesta poistuvat yksiselitteisen lainsäädännön avulla

sekä microsoftin irtisanomiset että talvivaaran kaivoksen mahdollinen alasajo tekivät meille viime viikosta oikeastaan talouden mustan viikon

eu noudattaa somalian vakauttamisessa kokonaisvaltaista lähestymistapaa jossa poliittisiin keinoihin on yhdistetty kriisinhallinta mittava kehitysyhteistyö ja humanitäärinen apu

olennaista suomelle on että saamme taloutemme nopeasti kuntoon ja sen rakenteet kantaviksi niin että meillä on pohjaa ponnistaa mukaan muun euroopan kasvun imuun

me keskitymme tässä neljännessä lisätalousarvioesityksessä kuluvalle vuodelle vain välttämättömien menojen kattamiseen ja tällöin suurimpana kokonaisuutena lisäbudjetissa on tietysti huomioitu turvapaikanhakijoiden lisääntyvä määrä ja siitä johtuvat lisämenot

emme kuitenkaan voi elää menneessä vaan tämän päivän venäjä suhteemme tulee perustua realistiseen ajankohtaiseen tilanneanalyysiin

myös julkinen taloutemme näyttää muuttuneen pysyvästi alijäämäiseksi pidempiaikaisten rakenne ongelmien vuoksi ja heikko veropohjien kasvu ja työttömyysmenojen lisääntyminen asettavat suuren haasteen julkisen talouden hoidolle

meillä on naton suhteen tällä hetkellä kolme mahdollisuutta

laissa säädetään menettelystä tilanteessa jossa operaatioon osallistuva suomalainen alus on ottanut kiinni merirosvoudesta epäiltyjä tai suomelta tiedustellaan muista syistä halukkuutta puuttua jonkun pidätetyn tilanteeseen

olosuhteiden ja esimerkiksi ympäristöasioiden hoidon takia on todennäköistä että konkurssiasiamies hakee käräjäoikeudelta päätöstä konkurssipesän asettamisesta julkisselvitykseen

tämä tosiasia voi vaikuttaa lähinnä tekniseltä toimenpiteeltä mutta sen vaikutukset suomeen ovat konkreettisemmat ja suuremmat kuin minkään muun yksittäisen tekijän koko rahoituskehysneuvotteluissa

hallituksessa ja yhdessä tasavallan presidentin kanssa olemme päätyneet tähän kolmanteen ratkaisuun

nyt vuoropuhelu on alkanut minskin keskustelut ovat vieneet sitä eteenpäin tulitauossa on tapahtunut edistymistä mutta ei tarpeeksi

toinen seikka suomen tulee aktiivisesti tukea ykn rauhanturvatoimintaa koska siitähän tässä on kyse

meillä ei ole sitä kristallipalloa joka tietää mitä seuraavien vuosien aikana ulko ja turvallisuuspolitiikassa tapahtuu mutta tällä hetkellä me emme näe perusteita jäsenyydelle

suomelle yhdysvallat on eun ulkopuolisista markkinoista toiseksi merkittävin vientimaa venäjän jälkeen

on suomen sekä turvapaikanhakijoiden kannalta erittäin tärkeää että hakemukset voidaan käsitellä tehokkaasti ja että tilanne pysyy viranomaisten hallinnassa

muuttuvan naapurin vieressä elämistä helpottaa se että oma paikkamme osana eurooppalaista perhettä on kristallinkirkas

eli nyt pyritään ylläpitämään painetta taloudellisin keinoin jotta saamme aikaiseksi rauhanomaisen ratkaisun

arvoisa herra puhemies